tulevaisuudessa meille syntynee uusia työpaikkoja uusien biomassapohjaisten tuotteiden valmistuksen ja kehittämisen pohjalta sekä uusien tuotteiden tuotekehityksenä esimerkiksi pilotoinnin ympärille ja lisäksi myös metsiin perustuvat palvelut työllistänevät paljon nykyistä enemmän niin kuin täällä monella suulla on todettukin

sama asia tietenkin koskee lukioita

eikö voitaisi lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa lähteä yhä enemmän tekemään yhteistyötä esimerkiksi sellaisissa aineissa mitkä ovat yhteisiä molemmille ilman sitä että lähdetään puhumaan mistään nuorisoasteen koulusta

metsäalan koulutusta pitää jatkossa monipuolistaa jotta näihin uusiin mahdollisuuksiin voidaan vastata ja samoin metsäalalla jo olevien ja työskentelevien osaamisen tulee monipuolistua

mitä ministeri on asiasta kertonut niin mietojen oluiden suoramyyntioikeus olisi jo kirjattu alkoholilain kokonaisuudistukseen mikä ei ikävä kyllä ole vielä tällä kaudella tulossa eduskunnan käsittelyyn mutta sitten ensi kaudella

minkä takia me pidämme yllä turhia seiniä kun me voisimme hyödyntää tietyissä suhteissa sitä että on kuitenkin samanikäisistä oppilaista kysymys

arvion mukaan metsätalouden ammatillista peruskoulutusta tulisi lisätä lähes viidenneksellä alan suuresta poistumasta ja metsätalouden kysynnän kasvusta johtuen mutta etenkin metsäalan ammattikorkeakoulutuksen puolella tarpeen on arvioitu kasvavan erityisen suuresti

tutkintojen sisältöjä tulisikin kehittää siten että koulutus antaisi lähtökohdat näiden metsäalan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen näiden uusien trendien mukaisesti ja samalla myös metsäalan koulutusta tulisi markkinoida nuorille siten että se houkuttaisi

tämä on kuitenkin erittäin suuri parannus entiseen nähden

onko tähän mietitty ratkaisuja hallituksen piirissä

arvoisa puhemies

tällä lisätalousarviolla hallitus pureutuukin yhteen erittäin keskeiseen ongelmaan suomalaisen koulutuspolitiikan alueella nimittäin hakijasumien purkamiseen jo ensi syksystä lähtien

kymmenientuhansien vuosikausia kestävä hakuruletti korkeakouluihin ei ole ollut kenenkään etu ja hakijasuma on merkinnyt työurien keston lyhentymistä merkittävästi alkupään osalta puhumattakaan hakijoiden turhautumisesta meidän suomalaiseen korkeakoulujärjestelmäämme

jatkossa tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota siihen että tällä hetkellä aloituspaikoista lähes neljännes menee niille nuorille joilla jo on oikeus korkeakouluopintoihin

opiskelualan vaihtoon tuleekin jatkossa kiinnittää huomiota ja keksiä uusia konsteja jotta näitä tyhjiä paikkoja meidän koulutusjärjestelmäämme ei enää pääse tällä tavoin syntymään

lapsiasiavaltuutettu on kiinnittänyt huomiota alaikäisten solmimiin avioliittoihin

hänen mukaansa raskaana oleva alaikäinen tarvitsee kaiken mahdollisen tuen mutta avioliitto ei ole siihen oikea väylä sillä lapseen saattaa kohdistua painetta tässä suhteessa esimerkiksi perheen tai yhteisön puolelta

vaikka nämä lasten avioliitot ovat suomessa varsin marginaalinen ilmiö on suomella kuitenkin vastuu siinä miten lapsen oikeuksien toteutumista edistetään kansainvälisessä yhteisössä

liittyen tuohon mitä äskeinen puhuja sanoi tämä laki on ristiriidassa myös ykn lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa sillä tämä ei turvaa jokaiselle lapselle yhdenvertaista oikeutta tavoitteiden mukaiseen varhaiskasvatukseen koska lapset asetetaan eriarvoiseen asemaan heidän vanhempiensa työmarkkina aseman mukaan

ja päinvastoin ykn lapsen oikeuksien komitea suositteli suomelle että varhaiskasvatuksen kattavuutta ja laatua pitäisi parantaa ja suositeltiin myös että suomen tulisi kannustaa nykyistä useampia vanhempia ilmoittamaan lapsensa varhaiskasvatukseen jotta suomen kielen taidot sosiaaliset taidot ja kouluun siirtyminen helpottuisivat ja jotta epäonnistuminen koulunkäynnissä ja koulupudokkuus voitaisiin estää

mutta nyt käy sitten aivan päinvastoin

arvoisa puhemies

poliisin osaamisvaatimukset ovat vuosien aikana jatkuvasti kasvaneet ja poliisin rooliin kohdistuukin enenevässä määrin monenlaisia odotuksia niin kansainvälisissä kuin kotimaisissa ja myös paikallisissa yhteyksissä

tärkeä lähtökohta on että koulussa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ovat sisällöltään ja laajuudeltaan rinnastettavissa muihin ammattikorkeakouluissa suoritettaviin tutkintoihin

tämä edellyttää poliisiammattikorkeakoulun henkilökunnankin osaamisen kehittämistä panostamista yhä enemmän kansainvälistymiseen tutkimus ja kehittämistoiminnan lisäämistä uudistuksen systemaattista arviointia sekä sitä että uudistuneen koulutuksen toteutukseen varataan myöskin sen edellyttämät voimavarat

hallituksen esityksestä ei ilmene miten opetussuunnitelmatyötä henkilökunnan kehittämistä ja kasvavaa kansainvälistymistä sekä tätä tutkimus ja kehittämistoiminnan kasvattamista resursoidaan ja tämä on hieman valitettavaa

hallitus esittää myös poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintososiaalisten etujen uudistamista ja tavoitteena on yhdenmukaistaa nämä etuudet muiden vastaavien opiskelijoiden kanssa jotka ammattikorkeakouluissa opiskelevat ja myöskin vähän kokonaissäästöjä on tarkoitus saada aikaan

arvoisa puhemies

nykyisin poliisin perustutkintoa suorittava poliisikokelas saa poliisiammattikorkeakoulun järjestäminä opintososiaalisina etuina kokelaspäivärahaa sekä maksuttoman ruokailun majoituksen ja terveydenhoidon ja opintotukilain mukaisena opintotukena myöskin voi saada opintorahaa tietyin edellytyksin myöskin asumislisää ja opintolainan valtiontakausta jos sitä tarvitsee

säännösmuutosten jälkeen kuitenkin opiskelija saisi ensimmäisen lukuvuoden aikana tästedes normaalia opintotukilain mukaista opintotukea ja ateriatukea

arvoisa puhemies

kyse on todella merkittävästä panostuksesta köyhyyden torjuntaan ja on hyvä että yksinhuoltajat on huomioitu tässä vielä erikseen sillä köyhyyden riski on tuossa ryhmässä suurimmillaan vaikuttaen sitä kautta myös lapsiin

hyvä näin

miten vanhusneuvosto on ajateltu asetettavan

huomattavaa myös on että eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä myös hallituksen esitys rajavartiolaitosta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi jossa sen piiriin kuuluvien koulutettavien opintososiaalisia etuuksia esitetään yhdenmukaistettaviksi maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien etuisuuksien kanssa

tämä

erityisluonteensa vuoksi näiden kahden toimialan koulutus olisi mielestäni luonteva ja oikea vertailukohta myös poliisikoulutuksessa olevien etuuksille

tarvetta olisi myös ihan tavallisiin auttaviin käsiin

arvoisa puhemies

sitä on tällä hetkellä jonkin verran mutta se olisi kauhean hyvä lisä tähän vanhustenhoivahenkilökuntaan ja kulkisi käsi kädessä myöskin tämän yhteiskuntatakuuajattelun kanssa

hallituksen esityksessä ei ole riittävästi huomioitu opintososiaalisten etujen poistamisesta aiheutuvia seurauksia muun muassa sitä miten se vaikuttaa koulutukseen hakeutumiseen tai opintojen aikaisen työssäkäynnin aiheuttamaan opintojen pitkittymiseen

jokaisen ihmisen pitää voida luottaa siihen että hän saa tarvitessaan laadukasta hoitoa tai hoivaa riippumatta siitä missä kunnassa hän asuu asuuko hän itsenäisesti tai laitoksessa

muutos voi siten johtaa muun muassa koulutuksen aloittaneiden keski iän alentumiseen nykyisestä ja samalla tavalla menetetään arvokasta elämänkokemusta jota nyt vähän vanhemmilla opiskelijoilla on

ehkä kaikkein tärkeintä olisi että vanhuspalvelulakia säädettäessä pyritään luomaan myös selkeät laatukriteerit henkilöstömitoituksineen samaan tapaan kuin esimerkiksi päivähoitolaissa kriteerit joiden noudattamista myös valvotaan

esityksen mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen haettaisiin kaikkien korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa ja vanhat hakujärjestelmät yhdistettäisiin yhdeksi korkeakoulujen hakujärjestelmäksi

olisi ollut välttämätöntä että olisi vielä selvitetty opintososiaalisten etujen muuttamisen vaikutukset kokonaisuutena poliisikoulutukseen hakeutumiseen ja harkittu onko hallituksen esittämä muutos valtion ydintoimintoihin kuuluvan turvallisuuskoulutuksen kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen

moneen kertaan on tullut eri puolilla suomea todetuksi että pelkät laatusuositukset eivät vanhustenhoidossa riitä vaan niille tarvitaan nimenomaan lain tuomaa velvoittavuutta

yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös jonka mukaan osa haettavista opiskelupaikoista voitaisiin varata niille jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa

arvoisa puhemies

on valitettavaa että hallituksen esityksen perusteluissa ei ole selvitetty miten varustukset jatkossa voidaan tarkoituksenmukaisesti säilyttää vai löytyykö näitä unohtuneita poliisitarvikkeita jatkossa esimerkiksi hervannan bussin takapenkiltä

arvoisa puhemies

ohjelmassa on hyvät eväät eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseen työllisyyden parantamiseen ja ennen kaikkea julkisen talouden tasapainottamiseen

tämä viivästys johtuu niin sanotusta hakijasumasta joka on tärkeää saada purettua ja yhä useampien opinnot alkamaan

tärkeää on myös se että tämä hallitus ei aio tehdä työtään laput silmillä vaan tarkastelee etenkin taloustilannetta vuosittain ja hallitustaipaleen puolivälissä

näin on mahdollista reagoida taloustilanteen muutoksiin ja tehdä mahdollisia lisätoimenpiteitä talouden pitämiseksi valitulla linjalla

toisaalta taas asioiden mennessä arvioitua parempaan suuntaan antaa tämä mahdollisuuden myös strategisiin lisäpanostuksiin hallitusohjelman mukaisesti

näin voidaan jopa alentaa sekä inhimillisiä että rahassa mitattavia kustannuksia

asiakkailla on oikeus niihin palveluihin joilla turvataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja kehitys

sosiaalihuoltolailla autettaisiin etenkin erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä joilla on vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali ja terveyspalveluja terveydellisistä syistä

esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilöt poliisit sekä työ ja elinkeinohallinnon viranomaiset olisivat velvoitettuja ohjaamaan sosiaalihuoltoa tarvitsevan henkilön oikean viranomaisen puoleen

nyt käsiteltävän uudistuksen ensimmäinen vaihe on tavallaan valmistautumista tähän elikkä nyt korkeakouluille mahdollistetaan kiintiöiden luominen niille hakijoille joilla ei ole aikaisempaa paikkaa tai tutkintoa

toisessa vaiheessa yhteisvalinta muodostuu vain aidosti uusien koulutusputkeksi kun taas korkeakoulujen sisäisen ja niiden välisen vaihtamisen tavat tulevat käsitellyksi yhtenä omana kokonaisuutenaan

toisin sanoen hallituksen esittämä muutos tarkoittaa että yliopistojen aloitteellisuutta ei enää tarvita vaan opetus ja kulttuuriministeriö voi laittaa vireille koulutusvastuun jakautumista koskevan muutoksen

tällöin tulee mietittäväksi opintosuunnan vaihtamisen kannalta muun muassa hakukohteiden laajuus eli se valitaanko suoraan tiettyyn pääaineeseen vai kenties laajempaan kokonaisuuteen jolloin tarve siihen vaihtamiseen erillisen valinnan kautta vähenee tai sitten se voidaanko lähialojen välillä vaihtajia valita aiempien opintosuoritusten perusteella tai voidaanko kauempien alojen välillä vaihtajia valita pääsykokeella tai sitä vastaavalla menettelyllä

ehdotettavan säännöksen mukaan yliopistojen koulutusvastuun täsmentäminen ei edellyttäisi yliopiston esitystä jotta opetus ja kulttuuriministeriö voisi säännellä yliopistojen koulutusvastuita nimenomaan kokonaisuutena ikään kuin koko suomen näkökulmasta

vaikka yliopistojen koulutusvastuun täsmentäminen ei jatkossa edellyttäisikään yliopiston esitystä yksittäisen yliopiston koulutusvastuun täsmentämistä koskevat muutokset perustuisivat lähtökohtaisesti yliopiston omaan aloitteeseen ja tämä yliopistojen näiden vastuiden muuttamista koskeva prosessi perustuisi siten jatkossakin vahvaan vuorovaikutukseen ministeriön ja yliopistojen välillä

tämän lain myötä lisäämällä kotipalvelun tarjontaa voidaan palauttaa korjaavan ja varhaisen tuen suhdetta kohti aiempaa tilannetta ja auttaa suurta osaa lapsiperheistä ennalta ehkäisevästi ja vähentää jopa niitä kalliita huostaanottoja ja samalla niitä kustannuksia puhumattakaan tietenkään niistä inhimillisistä vaikutuksista

olennaista on että vaihtaja ei voi viedä aloituspaikkaa ensimmäistä paikkaansa hakevalta joko uusilta ylioppilailta kenties asevelvollisuuden suorittaneelta ehkä perhesyistä ilman paikkaa olevilta

tätä olisi siis tarkoitus uudistaa kokonaisuudessaan siten että se turvaisi koulutustarjonnan kaikilla aloilla yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti varmistaisi yliopistokoulutuksen tarkoituksenmukaisen mitoituksen ja voimavarojen optimaalisen kohdentamisen ja olisi samalla nykyistä selkeämpi ja läpinäkyvämpi

kyse on siis tavasta parantaa korkeakoulutuksen läpäisyä kun jokainen valmistuva olisi käyttänyt pääsääntöisesti vain yhden aloituspaikan

ja tosiaankin

koulutusvastuiden uuden määrittelyn tavoitteena on myös antaa yliopistoille autonomiansa puitteissa nykyistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa eri tieteen ja koulutusaloja yhdistäviä kokonaisuuksia ja vahvistaa yliopistojen mahdollisuuksia vastata yhteiskunnan osaamistarpeisiin tieteen muutoksiin ja profiloitua vastuualuilleen

palvelua annettaisiin silloin kun henkilö ei itse voi vaikuttaa avuntarpeeseen eli syy ei lähtökohtaisesti olisi itse aiheutettu eikä henkilöllä olisi mahdollisuutta tuota syytä poistaa

ylipäätään suomen pitäisi pienenä maana pystyä paremmin yhdistämään yliopistojen voimavarat ja siirtyä kohden sellaista university of finland ajattelua jossa yhteisistä pienistä resursseistamme saataisiin entistä enemmän irti muun muassa eri yliopistojen oppiaineyhteistyön avulla

lapsiperheiden palvelukokonaisuuden yhtenäistäminen ja toimintakäytäntöjen uudistaminen edellyttää kunnilta lisäpanostuksia

kuitenkin on selvää että nyt kun ollaan suuntaamassa kohti ennalta ehkäiseviä toimia tämä tulee olennaisesti myös halvemmaksi kuin korjaavien toimenpiteiden rahoitus

lastensuojelun asiakasmäärät pienenevät välittömästi kun palveluja on mahdollista saada myös muuta kautta

se ei vaikuta yliopiston autonomiaan vaan mahdollistaa paremmin yhteistyön ja vuoropuhelun opetus ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välillä ja esitys turvaa koulutustarjonnan kaikilla aloilla yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti

tähän sosiaalihuoltolakiehdotukseen sisältyy myös nuorisopalvelutakuu eli nuori saisi sitä moniammatillista tukea yhden luukun kautta niin kauan kuin hänellä on tarvetta sosiaalipalveluihin

opetusministeri puhui kauniisti koulutusjärjestelmän uudistamisesta ja noihin sanoihin on helppo yhtyä

takuuseen kuuluu myös omatyöntekijä palvelutarpeen arviointi ja kohdennettu sosiaalinen kuntoutus eli juuri sitä mitä nuorisotakuun tueksi on toivottu ja kaivattu

ihan alakoululainenkin ymmärtää että jos toisella kädellä otetaan kolmekymppiä ja toisella annetaan euro takaisin niin vähemmän jää jäljelle ja vähemmällä on aika vaikea saada aikaiseksi enemmän

ja ministereille vielä tiedoksi että me osallistumme todella mielellämme oppositiossa tulevaisuuden vision hahmottelemiseen yhdessä parlamentaarisessa työryhmässä

arvoisa puhemies

käsittelyssä oleva hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi taiteen edistämiskeskuksesta valtion taiteilija apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta on valiokunnan asiantuntijakuulemisessa saanut osakseen paljon kritiikkiä

valiokunta kuitenkin katsoo että hallinnollisesti nimenomaan taidehallinnon järjestämisen ja kehittämisen kannalta uudistus on tarkoituksenmukainen ja että hallituksen esitys voitaisiin hyväksyä valiokunnan siihen tekemin muutosesityksin

ensiksikin on haluttu että tehtäväksi rajataan vain taiteen tukeminen eikä koko inhimillistä toimintaa koskeva kulttuurin kenttä